ja tämä oli

se vain kolme ja häntä nyt kuusi neljä poissa kymmenen osku torrokset mietin

musta kivirannan voisilmä kaksi ja on tyydytty hallitus jyväskylä kolme libby ostama

esitämme että verohallinto saisi samanlaisen tiedonsaantioikeuden kuin finanssivalvonnalla tällä hetkellä on ja se koskee hallintarekisteröityjen arvopapereiden viranomaisjulkisuutta

ennen kuin jatketaan pyydän saliin jäämään ne edustajat jotka aikovat osallistua tätä asiaa koskevaan käsittelyyn ja sitten muita siirtämään neuvottelut salin ulkopuolelle

ilmoitan että viron riigikogun puhemies suuri suomen ystävä eiki nestor seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa

vielä vaikeampi on ymmärtää että leikkausta jälkikäteen paikataan keinotekoisin ja monimutkaisin verojärjestelyyn jotka eivät edes helpota lapsilisiä eniten tarvitsevien tilaan ne

kuitenkin kaupassa maksetut verot ovat aivan yhtä suuret astuu sinne sitten sisään tavallinen virtanen tai tavallinen wahlroos vaikka toisen tulot voivat olla tuhatkertaiset ensin mainittuun nähden

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan sosiaali ja terveysvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava lausunto

lähetystä varten ystävänpäivän suttuinen asia kuin myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle liikenne ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto

eduskunta hyväksyi yleissopimukseen annetun selityksen peruuttamisesta ja uuden selityksen antamiseen että asia on

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

on selvää että sitten kun lähdetään katsomaan mistä se kerätään niin törmätään niihin ongelmiin mihin hallitus on törmännyt että on vaikea löytää sellaisia veroratkaisuja jotka jakaisivat tämän rasitteen sinne missä se rasite aikaisemmin on ollut eli työnantajille

sen näkee heikki hurstin leipäjonoissa sen näkee kirkon diakoniatyössä lapsiperheiden yhteydenotoissa köyhyystutkijoiden viestissä

oliko kysymys

lähetekeskustelua varten esitellä veristuksen toinen asia kuin myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan tarkastusvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto

eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleeksi eduskunta

olkaa hyvä

tiedämme että hallintarekisterin käyttö on yleistynyt siellä ilman muuta on myös paljon suomalaisia verovelvollisia ja on suuri riski että erittäin suuria miljoonaluokan tuloja jää ilmoittamatta verotukseen tämän hallintarekisterikäytännön johdosta

antamisesta

erilainen kohtelu henkilön alkuperän seksuaalisen suuntautumisen tai vakaumuksen perusteella on mahdollista vain syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi

äänestys

jatkamme hiukan yli viiden

menevät hänelle timo korhonen westerdahlin ja jättää edes välitä itsestään selvä tehtävä vie pieni että miten tästä

hallituksen ei siis nyt kannattaisikaan uppoutua ikiomiin tilastoihinsa vaan kuunnella ympäröivää yhteiskuntaa nöyrällä mielellä

mutta kun tehdään tämä hallintomuutos niin yhtäkkiä ne rahat häviävätkin jonnekin ja niitä ei kompensoida sen mukaisesti kuin aikoinaan tälle eduskunnalle on luvattu ja niin kuin yliopistoille on luvattu

jos kuntotaso äänestyksen hyväksynyt jos tölkkiviran

siteeraan erään merkittävän asiaa hyvin tuntevan talouspolitiikan toimijan käsitystä

tässä tapahtuu erittäin merkittävä tulonsiirto jossa toisin kuin hallitus sanoi tätä rasitetta siirretään merkittävästi kotitalouksille

ja tämä kysyi

pidentyy ja jostakin rahoitusta kaksi kaksi ja

ja tässä on pyytänyt puheenvuoroja

jos hallitus ei sitä uskaltanut tehdä vaan vaikeni asiasta täytyy eduskunnalla olla rohkeus kysyä näiden vaikutusten perään miten verotaakka suomessa jatkossa jaetaan

on onnetonta jos hyvinvointimenojen rahoituksen aukko yritetään kattaa vain julkisessa keskustelussa kiilusilmäisestikin väijytyillä säästölistoilla

äänestykseannettu

arvoisa puhemies

selonteko hyväksyttäneen jo

käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö

sosialidemokraatit tähtäävät energiaa säästävään energiaa tehokkaasti käyttävään ja aikaa myöten vain uusiutuvia energialähteitä käyttävään yhteiskuntaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

kirsti aho

äänestys

östrosin kaksi ääntä viisi viisi yksi tyhjä poissa kaksi yksi uskontoa hyväkseen miten

soitto tai uusijaa neljäkymmentä eri poissa kolmetoista eduskunta on hyväksynyt niiden mukaan se on miten työ osto onnistunut uskonto kolmeen

jos ministeri odottaa hetken aikaa niin että saadaan sali hiljentymään

nyt kaikki debattipuheenvuoroa pyytäneet ovat saaneet puheenvuoron käyttää

pidempi aidosti mustia verotusta kaksi mäkihyppy

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

tähän tavoitteeseen tulee edetä vastuullisella ja realistisella toimintamallilla

erilainen kohtelu ei ole syrjintää jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia

koulutuksesta leikataan yhteensä noin puolitoista miljardia euroa

kyllä tämä on vastaus ed

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

sillä että elinkeinoelämän rasitteeksi laskettiin sähköyhtiöille tuleva veronkorotus jonka sähköyhtiöt ja lämpöyhtiöt tietenkin siirtävät eteenpäin asiakkaidensa maksettavaksi

onko vielä halua sanoa jotain kuolematonta

keskustelu päättynyt mitä yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mukaan

uudet leikkaukset lisäävät

käännöstussa

päivystyksen tuulisena asiana on hallintovaliokunnan täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti hallintovaliokunnan varajäseneksi arja juvosen

mitä yksityiskohtaisen

joka vuosi niin kireäksi että kasvu tyrehtyy

meidän aito ongelmamme on se että talousrikollisuus on tehty liian helpoksi ja siihen yhteiskunnan vastatoimet ovat liian vähäisiä ja se liittyy myös veronkierto ongelmaan joka ei suinkaan tällä esityksellä joka nyt tässä on käsittelyssä poistu vaan laajemmassa mittakaavassa pikemminkin pahenee

sopanen kahdeksan ja hän on tyly se vei poissa kaksitoista eduskunta hyväksynyt miten

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön

se on kovasti sanottu

ollaan aika kaukana

pidempi joan dakahdeksan ei pyydä vasta

odotuksen ensimmäinen

tuntuuko tutulta

on arvioitu että yli puolet tästä ulkomaisesta työvoimasta ei maksa veroa suomeen missä on erittäin huomattavista tuloista ja veromenetyksistä kysymys

vienti ja kyvystä ja

no niin arvoisat edustajat ministeri odottaa täällä että hän pääsisi puhumaan

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää sanni grahn laasonen vapautusta sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä sekä työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsenyydestä

kalmarin ehdotus kohden eli ei

ensimmäisen käsittelyn käsitellä päiväjärjestykseen jossa asian käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö